mikäli tilanne olisi se että syystä tai toisesta lukioverkko ei ulottuisi joka paikkakunnalle missä myös nämä peruskoulun yläluokat ovat niin olisi hyvin vaikea järjestää sitten sitä maailman parasta peruskoulun yläluokkien opetusta

koska arvoisa puhemies metsät ovat tärkein kansallisvarallisuutemme on erittäin tärkeää että metsäpolitiikka pysyy kansallisissa käsissä

kokonaisuus tästä rahoituksesta niin valtioneuvosto todella sitten varmistaa että koulutuksen yhdenvertaisuus alueellinen saatavuus ja monimuotoisuus turvataan

niin kuin tässä keskustelussa on käynyt ilmi niin minkä enemmän energiapolitiikkaan tulee eurooppalaista sääntelyä ja minkä enemmän sitten ympäristösääntely joka sieltä eusta tulee alkaa ohjata meidän metsävarojemme käyttöä energiantuotannossa sen enemmän myös käytännössä metsien käytöstä siirtyy valtaa eurooppalaiselle tasolle

arvoisa puheenjohtaja

tässä hallintovaliokunnan puheenjohtaja pirkko mattilan tekemässä aloitteessa on erittäin tärkeä sisältö

on ilman muuta selvää että niille erityisryhmille joille tekstiviestillä viestiminen on käytännössä ainoa tapa saada viestiä hätäkeskukselle hätätilanteesta tämänkaltainen palvelu on suorastaan välttämätön ja tämän pitäisi ilman muuta olla tätä päivää

tämä on arvoisa puhemies sen kaltainen asia josta meidän suomen eduskunnassa tulee olla erittäin tietoisia ja kyllä myös huolissamme koska viime aikoina on eurooppalaisessa keskustelussa ilmennyt pyrkimyksiä jotka eivät kyllä suomen etua kaikilta osin edistä

siksi ihmettelenkin kyllä sitä eikö ministeriö jo ihan virkatyönä hoida tämänkaltaista asiaa

lähetekeskustelu on kulkenut toinen toistaan tärkeämmissä teemoissa mutta mielestäni yksi teema on yhdistänyt kaikkia puolueita enemmän kuin yksikään toinen ja se on tämä normien purku ja turhan byrokratian karsiminen

suomessa tietysti nämä ict asiat eivät ole aivan parhaalla mahdollisella mallilla valtion ja kuntien hallinnossa mutta ei kyllä voi olla niin että hätätekstiviestin käyttöönottoa varten varsinkaan tässä tarkoituksessa että otetaan yhteyttä hätäkeskukseen tarvittaisiin puoli miljoonaa ylimääräistä rahaa

kuten on todettu turpeen kanssa on käynyt suomen kansallisista intresseistä lähtien suuria virheitä

suomi ei pysty hyödyntämään omia turvevarojaan uusiutuvana vaikka on aivan selvää että turvetta kaiken aikaa muodostuu uutta ja sitä kautta ilmakehästä myös hiilidioksidia tietty määrä vuosittain suomen turvesoihin sitoutuu

tätä itse asiasisältöä jonka mattila tässä aloitteessaan esittää erittäin lämpimästi kannatan mutta muodollisesti en kannata tätä aloitteen tekemistä vaan heitän kyllä vahvasti pallon sisäasiainministerille ja sisäasiainministeriölle että tämä asia tulee saada kuntoon

tähän vielä lisäisin ehkä vähän laajempana kokonaisuutena mutta se liittyy myös hätätilanteisiin että myös hätätiedotteet tulisi mielestäni pystyä viestimään kohdennetusti alueille tekstiviestein niin että kaikki mobiililaitteet jotka ovat tietyn tukiaseman alueella minne hätätilanne vaaratilanne kohdistuu tällaisen hätätiedotteen saisivat

kuten keskustelussa on monta kertaa jo mainittu turvetta ei pidä tuomita vanhojen syntien vuoksi vaan pitää katsoa tulevaisuuden mahdollisuuksia

edelleen haluan tuoda esiin sen että ei aikanaan metsäteollisuuttakaan toivotettu lähtemään pois suomesta sen vuoksi että metsäteollisuudella oli ollut vaikutuksia vesistöihin esimerkiksi kymijoen osalta tai kokemäenjoen osalta vaan metsäteollisuuden kanssa tehtiin pelisäännöt selväksi että vesistövaikutukset täytyy saada kuriin ja tänä päivänä nämä vesistöt on saatu kuntoon

nykyinen lainsäädäntö johon toki mietintöä olen itsekin ollut hallintovaliokunnassa tekemässä edustaja mattilan kanssa ja josta suuri sali on päättänyt kaikki olemme siihen yhtä syyllisiä siis on osoittanut kankeutensa ja tietyllä tavalla riittämättömyytensä toimimattomuutensa hätäviestien välittämisessä

on mielestäni erittäin tärkeää että uudessa arktisessa strategiassa lähdetään siitä että suomen arktinen politiikka ymmärretään koko suomen asiaksi juuri kuten pääministeri sanoi että suomi koko suomi on arktinen maa

mielestäni euroopan unionin tasolla on menossa niin suuria asioita res direktiivin uudistamiseen liittyen kun biomassan kestävyyskriteereitä määritellään ja itse asiassa monien muidenkin ympäristölainsäädäntöön liittyvien hankkeitten osalta että mielestäni olisi aivan paikallaan järjestää suomen eduskunnassa ajankohtaiskeskustelu tästä kokonaisuudesta

kuten strategiakin toteaa suomen aloitteesta pidettiin arktisten maiden ensimmäinen ministerikokous joka aloitti alueen kansainvälisen ympäristöyhteistyön ja joka niin sanotun rovaniemi prosessin myötä osaltaan johti arktisen neuvoston perustamiseen

vaikka suomi on ollut johtavia maita arktisen toiminnan eteenpäinviemisessä niin aina ajoittain eri kansainvälisissä yhteyksissä törmää ajatteluun että suomi ei kuuluisi arktisiin pöytiin koska emme ole jäämeren rantavaltio

näiden eri ulottuvuuksien osalta itse asiassa haluan ilmaista tukeni todella hyviä puheenvuoroja käyttäneelle edustaja eestilälle

toki tässä aiemmassa debatissa moni edustaja käytti hyviä puheenvuoroja ja siksi toivoisinkin että täällä olisi myös valtioneuvoston jäseniä kuuntelemassa kuinka yhtenäisesti eduskunta yli hallitusoppositio rajojen kantaa huolta siitä että nämä valtavat mahdollisuudet mitä suomessa bioenergian tuottamiseen liittyy saadaan kestävällä tavalla hyödynnettyä

kysyisinkin pääministeriltä onko hän havainnut tämän ajattelun voimistumista sieltä rantavaltioitten suunnasta vai onko esimerkiksi arktinen neuvosto vahvistanut asemaansa

arvoisa puhemies

jotta päästään konkretian tasolle niin haluan vielä tuoda esiin sen että esimerkiksi vapolla on aivan konkreettinen hanke kemissä biodieseltuotannon eteenpäinviemiseksi jotta omista suomalaisista raaka aineista pystyttäisiin sitten tekemään polttoainetta jolla saadaan tyydytettyä se tarve mikä suomessa tulee olemaan huomattava kun olemme sitoutuneet liikenteen polttoaineitten osalta kaksi kertaa eun edellyttämän tason suuruiseen tasoon tämän liikennepolttoaineen biokomponentin osalta joten kannustan valtioneuvostoa olemaan erittäin aktiivinen myös tämän vapon hankkeen eteenpäinviemiseksi

arvoisa puhemies

moni edustaja on tässä perännyt aivan oikein vaikuttavuutta kehitysyhteistyöltä ja siksi kysyisinkin ministerin kantaa sellaiseen näkökulmaan että voisiko suomi ajaa kehitysyhteistyön siirtoa eun toimivaltaan jolloin kaikkien jäsenmaiden kehitysyhteistyöpanokset saataisiin koottua yhteen ja pystyttäisiin näin leveämmillä hartioilla todella nostamaan kokonaisia kansakuntia ylös niin että ne pystyisivät auttamaan jatkossa itse itseään

eulla on hallussaan kauppapolitiikka ja toisaalta käytettävissään myös ulko ja turvallisuuspoliittista voimaa todella edistää kansakuntien kehittymistä siihen suuntaan että on mahdollista rakentaa oikeusvaltio ja vahvistaa kansakunnan omaa talouden vahvistumista niin että kehitysyhteistyöllä saadaan kestäviä tuloksia aikaan

puolestaan eun toimivallasta kansalliselle tasolle voitaisiin siirtää vaikkapa aluekehitys joka on jäsenmaiden sisäistä toimintaa ja jonka ei mielestäni pitäisi kuulua eulle ensinkään

arvoisa puhemies

kiitos ministeri räsäselle hyvästä esittelystä

tämä hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta on varmasti paikallaan ja se tulee tekemään seurakunnista moderneja tähän aikaan sopivia työyhteisöjä ja tätä kautta varmasti myös sitä tärkeää työtä jota seurakunnissa tehdään tullaan viemään sillä tavalla eteenpäin että töissä paremmin viihdytään esimiestyö paranee ja näin myös se työyhteisön tuloksellisuus paranee

sellaisen huomion haluaisin tähän lähetekeskusteluun tuoda että kirkkolaki esimerkiksi vaikkapa johtavan virkamiehen eli kirkkoherran tehtävien osalta on aika yksityiskohtainen ja meillä suomessa on hyvin erikokoisia seurakuntia

suurissa seurakunnissa monia tällaisia hyvinkin rutiiniluontoisia päätöksiä voitaisiin mielestäni enemmän delegoida eteenpäin eikä välttämättä kirkkoherran tarvitsisi sitten koko työyhteisön johtajana perehtyä jokaiseen yksityiskohtaan

en toki itse ole koskaan ollut seurakunnassa töissä enkä niin tarkkaan kysymystä tunne mutta seurakunnan luottamushenkilönä muun muassa ja paljon seurakuntien työntekijöiden kanssa ja asiaa tuntevien kanssa keskustelleena olen saanut tämänsuuntaista palautetta joten tämän huomion halusin näin tässä lähetekeskustelussa nostaa esiin

tässä on tullut lukuisia hyviä puheenvuoroja mutta haluan itsekin vielä yhden käyttää

edustaja kiviniemi käytti tuossa hyvin sovittelevan puheenvuoron mutta kyllä täytyy siitä huolimatta todeta että kyllä tuossa edellä kun esimerkiksi edustaja rossi minua aivan nimellä haastoi tai kun edustaja vehviläinen oli kovin huolissaan miten maakuntaliittojen nyt käy niin kyllä näissä opposition puheenvuoroissa edelleen kalskahtaa se että miten sen liiton käy miten puheenjohtajuudet jaetaan valtuustopaikat ja hallituspaikat siellä

huumeiden kuljettamisen torjuminen on tämänkin perusteella yksi tärkeä keino kaikkein kovimpien rikollisten toiminnan ja vallankäytön mahdollisuuksien rajoittamisessa

puuttumalla huumevirtoihin leikataan tehokkaasti myös jengien mahdollisuuksia saada uusia pienempiä tekijöitä huumekoukkuun ja siitä syntyvään velka ja alistussuhteeseen

juuri tämän vuoksi haluan todella kiittää sitä laajaa tukea jota tämä lakialoite on saanut kiittää kaikkia edustajakollegoja siitä

toivon että tämä valiokuntakäsittelyssä otetaan esille ja tämä laki nopeasti säädetään koska tämän kuun puolessavälissä näiden tarkkailuhaalareiden käyttö rikosseuraamuslaitoksen päätöksen mukaan käytännössä päättyy nyt tämän eduskunnan oikeusasiamiehen tulkinnan johdosta ja se tulee aiheuttamaan juuri tämän jengien vallan kasvun vankilassa ja se ei ole kenenkään edun mukaista

suomen energiapolitiikan tavoitteeksi tulisi ottaa päästöttömyys ei niinkään sitä millä keinoin energiaa tuotetaan

meillä tulee olla riittävä omavaraisuus kotimaisesta päästöttömästä energiantuotannosta ja kyllä tämä edustaja mattilan aloite veisi oikeaan suuntaan suomalaista energiapolitiikkaa

arvoisa puhemies

tätä on varmasti syytä myös pohtia

itse pohtisin myös tätä edustaja zyskowiczin ajatusta parlamentaarisen seurantaryhmän asettamisesta että todella eduskunnan laaja tahtotila sitten näiden kriminaalipoliittisten asioitten kuntoonsaamiseksi kanavoituisi siihen ministeriön valmistelutyöhön

nykyinen massiivinen matkustajatuontiin perustuva kotona ja julkisilla paikoilla tapahtuva alkoholin nauttiminen on puolestaan omiaan altistamaan lapset haitallisille vaikutuksille

on totta kai selvää että kun aikanaan on tehty sinänsä ehkä puutteellisinkin tiedoin virheellisiä päätöksiä siitä että tuulivoimainvestointeja sitoudutaan tukemaan tällä syöttötariffilla niin toki näistä sitoumuksista tulee pitää kiinni jotta ne toimijat jotka ovat jo rahansa näihin tuulivoimainvestointeihin laittaneet voivat sitten mikäli sieltä tuotantoa jonkin verran tulee saada sen luvatun tuen

anniskelualan toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää myös osana koko sen matkailu ja ravitsemusalan kehitystä josta on tullut suomelle aivan keskeinen strateginen kasvuala ja uusien työpaikkojen luoja

arvoisa puhemies

toivottavasti voimme viedä politiikkaa siihen suuntaan että alkoholin matkustajatuonti vähenisi ja kun alkoholia joka tapauksessa juodaan se tapahtuisi työpaikkoja ja verotuloja tuottaen valvotussa anniskelutilassa

mutta kyllä mielestäni eduskunnan ja valtiovallan viestin tulee olla se että tulevaisuudessa suomen energiapolitiikkaa viedään siihen suuntaan että suomalaisilla kotitalouksilla on varaa sähköä käyttää suomalaiset yritykset voivat investoida tähän maahan hyvillä mielin luoda uusia työpaikkoja koska energia on kykyä tehdä työtä

tämähän koskee sitä kun kataisen hallitus teki muun muassa historiallisen mittavalla yhteisöveron kevennyksellä suuren työn suomen kilpailukyvyn kohentamiseksi

siksi monet julkisuudessa olleet puheenvuorot tämän uudistuksen kategorisesta vastustamisesta opposition taholta ovat kuulostaneet erikoisilta

on aivan selvää että eri puolille maata suunnitellut metsäteollisuuden investoinnit kaivosinvestoinnit eivät tule jäämään kiinni toimivien liikenneyhteyksien puutteesta

nyt olemme tekemässä lainsäädäntöpohjaa työlle jolla jo nyt maailman ehkäpä parhaasta sähkönjakelujärjestelmästä ollaan tekemässä täydellistä

tänään onkin ollut hienoa kuulla että myös keskustapuolue on tästä uudistamisen tarpeesta aivan yhtä mieltä hallituksen kanssa

miljardi investoinnit ja niiden tuomat työpaikat ovat suomeen tervetulleita ja ei niitä varmastikaan päästetä menemään ohi ja hallitus tulee niitä ohjelmansa mukaisesti edistämään niin kuin siellä lukee mutta edustaja pekkarinen omissa puheenvuoroissaan kyllä taitavasti tämän kohdan sivuutti tästä keskustelusta mutta se on sinne tarkkaan kirjattu näin

niin tosiaan halusin tästä energiapolitiikasta vielä sen todeta että tämä kotimaisuuden korostaminen on paitsi tärkeä taloudellinen kysymys myös huoltovarmuuteen liittyvä asia

ja kun yhdestä maailman varmimmista sähkönjakeluverkoista tehdään täydellistä niin luonnollisesti rajakustannus uhkaa nousta suureksi

ja nyt vain mielenkiinnolla tietysti hallituksen puolelta odotamme sen suomen keskustan esittelemän vaihtoehdon sisältöä kun te esitätte että pitäisi luoda uusia virkoja uusia vaaleja ja näitten rahoittamiseen uusia veroja tämän uuden hallinnon tason myötä jota te esitätte ratkaisuksi

ja kun täällä edustaja heikkilä ansiokkaassa puheenvuorossaan viittasi vaikkapa näihin vihreisiin miehiin niin kansainvälispoliittinen tilanne on kehittynyt sillä tavalla suomen kannalta epäsuotuisaan suuntaan että energian toimitusvarmuus on epävarmaa

uudessa sähkömarkkinalainsäädännössä on toki paljon hyviäkin asioita varmasti pääsääntöisesti hyviä ja on ilman muuta hienoa ja erittäin tärkeää että suomen sähköverkko on toimitusvarma ja että teemme edelleen toimenpiteitä joilla sen toimitusvarmuus vain paranee

toki toivomme että asiat kehittyisivät hyvään suuntaan mutta on erittäin tärkeää että meillä on käytettävissämme kotimaisia energiamuotoja joiden käyttöä voidaan tilanteessa jossa sitä ulkomaista energiaa ei maahan saada sitten voimakkaasti lisätä

nostan kuitenkin esiin huolen siitä että liian kategoriset vaatimukset sähkön toimitusvarmuuden osalta voivat johtaa yli investointeihin sähkönjakelun kaltaiselta monopolitoiminnalta kun tulisi vaatia panostuksia suhteessa saavutettavaan hyötyyn

ja se kyllä edellyttää sitä että meillä on elinvoimaista turvealan yrittäjyyttä meillä on sellaisia uusia turvealoja joista pystytään sitten nostamaan turvetta niin että jos vaikka nähdään että tulevan talven osalta energiahuollossa olisi joitakin ongelmia odotettavissa niin sitten saataisiin sitä kotimaista polttoainetta

koska lähtötaso on näin alhainen yksittäisetkin myrskyt näkyvät tilastoissa piikkeinä ja yhden tällaisen myrskytalven aiheuttaman piikin seurauksena olemme nyt tekemässä suuria ratkaisuja

mutta edelleen kyllä puhemies korostan sitä että kaikkein tärkein näkökulma on se että saadaan ne tällä hetkellä ulkomaille virtaavat miljoona euroa tunnissa ne rahavirrat tämänkin keskustelun aikana on miljoona euroa melkein jo virrannut maailmalle suomesta ostoenergian perässä käännettyä suomeen luotua meille työpaikkoja ja siltä pohjalta sitten myöskin vahvempaa pohjaa hyvinvoinnille myös tuleville sukupolville

arvoisa herra puhemies

erityisen ongelmalliseksi sähköverkon toimitusvarmuuden nostamisen vielä nykyisestään tekee se että se todella uhkaa langeta pelkästään maaseudun sähkönkäyttäjien maksettavaksi

en ollenkaan halua tietenkään tällä vähätellä sitä etteikö esimerkiksi edustaja rajamäki ole pitkin matkaa tehnyt tärkeää työtä suomalaisen vapaa ajankalastuksen edistämiseksi

arvoisa puhemies

on todella tärkeää että tässäkin nyt sitten uudessa laissa valiokunta tämän hyvän esityksen pohjalta tekee tarkkaa työtä kaikissa niissä näkökulmissa jotka liittyvät siihen että toisaalta kotitarvekalastajien asema turvataan tuolla itä ja pohjois suomessa ammattikalastajat saavat saaliinsa saadaan hyvää kotimaista kalaa pöytään ja sitten myös se vapaa ajankalastajien asema niin vesialueita omistavien kuin omistamattomienkin mahdollisuudet tulee turvatuksi

arvoisa herra puhemies

tässä lakivaliokunta on tehnyt hyvää työtä mietinnön kanssa ja voimme varmasti kaikki olla hyvillä mielin hyväksymässä tätä lakimuutosta

on erittäin tärkeää että nuorten rikoskierre saadaan mahdollisimman tehokkaasti katkaistua ennen nuoren luisumista rikolliseen elämäntapaan

otan esimerkin kotikaupungistani rovaniemeltä

tässä on monia yksityiskohtia vielä mihin varmasti valiokunnan tulee paneutua näitten erityisperusteisten kalastusoikeuksien osalta vaikkapa tämän inarijärven osalta joka nousi jo esille mutta

edellisen keskustelun yhteydessä jossa käytiin lähetekeskustelua esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta nousi keskustelun lopussa esiin tämä lakialoite joka nopeasti sai eduskunnan enemmistön tuen eli lakialoite näitten niin sanottujen tarkkailuhaalarien käytön mahdollistamisesta vankiloissa huumeiden salakuljettamisen estämiseksi

että päälinja on

koska itse olin tuon aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja ja myös sitten julkisuudessa sitä myötä nimeni on ollut esillä niin olen saanut lukuisia yhteydenottoja rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiltä koskien heidän huoltaan siitä kuinka järjestäytynyt rikollisuus on heidän havaintojensa perusteella suomessa kasvussa ja kuinka he kantavat huolta siitä että nuoria ja yhä nuorempia suomalaisia ajautuu rikollisen elämäntavan piiriin

täytyy kiittää ministeriä siitä että ministeri on käynyt hyvää keskustelua eduskunnan kanssa tässä lähetekeskustelun kuluessa ja on pyrkinyt meitä vakuuttamaan siitä että nämä oletetut kustannusnousut eivät ole niin suuria kuin monessa puheenvuorossa täällä pelätään

on tietysti erinomaista jos ministeri pystyy tässä näin vakuuttamaan että näin asianlaita on ja on tietenkin erittäin toivottavaa että kun tämä asia lopulta sitten talousvaliokunnasta mietinnön muodossa tulee niin lainsäädäntö todella on sen kaltaista että esimerkiksi minun tässä edellä kuvaamani uhka olisi aiheeton

järjestäytynyt rikollisuushan luonnollisesti saa käyttövoimansa siitä että on olemassa henkilöitä jotka ovat valmiita ryhtymään ammatikseen rikollisiksi joten on erittäin tärkeää että tämän lainsäädännön kautta puututaan siihen että nuorten rikoskierre saadaan katkaistua mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman pian

arvoisa puhemies

olennaisintahan on että sähkökatkon sattuessa tietoliikenneyhteydet pysyvät kunnossa jotta sähkönkäyttäjät voivat saada informaatiota sähkönjakelun keskeytyksen kestosta ja siten varautua tilanteeseen asianmukaisesti

arvoisa puhemies

tässä edellä muun muassa edustajat kataja ja juuri äsken pelkonen ja ennen sitä mäkelä ja satonen ja kiuru ovat käyttäneet kaikki erittäin hyviä puheenvuoroja tähän teemaan liittyen

on myös syytä huomata että kun sähkönjakelun keskeytyksistä merkittävin osa johtuu nimenomaan myrskystä tapahtuu myrskyn aikana usein myös erilaisia muita vaaratilanteita joiden vuoksi on aivan äärimmäisen tärkeää että matkapuhelinliikenne saadaan turvattua myös vähänkään pitempien sähkökatkojen aikana kaikkialla maassa

pureutuisin vielä tarkemmin tähän edustaja katajan ja edustaja pelkosen esiin nostamaan asiaan ravintola alan tilastojen valossa

sen vuoksi me tarvitsemme tämän koko energiapaletin

kalastuslain uudistus on iso kokonaisuus joka koskettaa todella monia meistä suomalaisista hyvin läheltä

kun pelkästään sähkön osalta sähköntuonnin osuus on viidennes kotimaassa hiilivoimalla ja maakaasulla eli fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön osuus on neljännes mielestäni tämän salin tarmo tulisi nyt kiinnittää siihen että näitä pyritään korvaamaan näillä sinänsä hyvillä uusiutuvilla asioilla joita muun muassa vihreät kokoomus vasemmistoliitto keskusta ja perussuomalaiset mielestäni kaikki kannattavat

sähkönjakelu tulee tietysti pystyä turvaamaan keskeytyksettä myös sellaisissa kohteissa joissa esimerkiksi elintarvikkeiden kylmäketjun katkeamattomuus on turvattava tai teollinen prosessi saatava jatkumaan katkeamatta

on tärkeää että suomalaista kalaa saamme ruokapöytiin niin jokainen kotitarpeekseen kalastava itse kuin myös ammatillisen kalastuksen kautta

tällaisissa erilaisissa kohteissa sähkön sataprosenttinen toimitusvarmuus voidaan uskoakseni kuitenkin turvata paljon kohtuullisemmin kustannuksin kuin miljardien eurojen kaapelointihankkeilla

juuri tässä suhdannetilanteessa kaikki ne toimet joita esimerkiksi edustaja pelkonen otti esille ovat tärkeitä jotta todella alkoholinkulutusta saadaan ohjattua anniskelutiloihin joissa se käyttö on varmasti valvotuissa olosuhteissa hallitumpaa ja se vähentää näitä alkoholin haittavaikutuksia mutta myös siksi kun edustaja kataja otti esille tässä tämän matkailualan laajemmin että näitä matkailualan työpaikkoja saadaan suomeen lisää

suomen suurista kasvualoista matkailu on tällä hetkellä parhaassa kasvussa toisaalta kesämatkailu vielä aivan lapsenkengissä

siksi tuossa aiemmin debatissa esittämäni toki sinänsä hieman kevennyksenäkin esitetty ajatus ei ole pelkästään vitsi vaan kyllä siinä on puolet totta että kun aiempien myrskyjen aikana esimerkiksi juuri nämä sähkönsyötöt tietoliikenneyhteyksille matkapuhelintukiasemille ovat olleet se kaikkein suurin ongelma ja myös yleistä huolestuneisuutta siinä myrskyn ja sähkökatkon aikaisessa tilanteessa aiheuttaneet niin näitä on pystytty ratkomaan näitä sähkövoimakoneita hankkimalla

kalastukseen voidaan varmasti tulevaisuudessa liittää yhä enemmän ihan tällainen kalastusmatkailu että maailman parhaat kalamiehet tulevat suomeen kalastamaan ja toisaalta sitten matkailukalastus että kun suomeen muutenkin tullaan toivottavasti kesälläkin keskiyön aurinkoa ihmettelemään ja upeaa luontoamme hangosta utsjoelle asti ihailemaan niin matkailijat yleensäkin olisivat kiinnostuneita siitä minkä vesien ääreen ne maailman parhaat kalastajat niin sankoin joukoin tulevat kun suomeen tulevat

tässä suhdannetilanteessa todella tämä edustuskulujen verovähennysoikeuden poistaminen on valitettavasti virhe ja se lyö korville esimerkiksi hallituksen erittäin hyvää tavoitetta nuorisotakuusta jotta jokainen suomalainen nuori pääsisi työn syrjään pääsisi mukaan yhteiskuntaan

arvoisa herra puhemies

kaapelointia tulee viedä eteenpäin silloin kun uutta sähköverkkoa ollaan muutenkin rakentamassa mutta sähkölaskua kasvattaviin yli investointeihin lainsäätäjän ei pitäisi ohjata

edustaja mattila käytti hyvän puheenvuoron ja todella tämä on hyvä aloite ja viittaan vielä tuohon edustaja jalosen asiantuntevaan puheenvuoroon näistä tuulivoiman monista haitoista

mutta arvoisa puhemies tähän lain sisältöön

on kuitenkin tärkeää että kaapelointiin tarvittavat lupamenettelyt saadaan joustaviksi ja lainsäädäntö mahdollistamaan sen että esimerkiksi teiden varsille on mahdollista kaapelointia tehdä

eu jargonissahan puhutaan vain kaupallisesta kalastuksesta tai vain vapaa ajankalastuksesta ja eurooppalainen vapaa ajankalastus on hyvin pitkälle viehekalastusta uistelua eikä se tunnista sitä suomalaista perinnettä kotitarvekalastuksesta jossa verkoilla nuotalla ja sinänsä eurooppalaisen katsannon mukaan varsin tehokkailla ammattimaisilla pyydyksillä voidaan kuitenkin perheen kannalta sitä perheen leipää jatkaa oman perheen kalastuksella

edustaja jalonen sivusi myös tätä tuulivoiman energiajärjestelmälle voimajärjestelmälle aiheuttamaa haittaa koska tuotanto muuttuu hyvin epävarmaksi

se vähentää kaapeloinnin kustannuksia huomattavasti silloin kun kaapelointiratkaisuun päädytään ja on hienoa että tänään tässä täysistunnossa myöhemmin voimme myös tältä osin lainsäädäntöä olla eteenpäin viemässä

mutta arvoisa puhemies sähkön hinnannousu kohdistuu erityisen raskaana haja asutusalueiden ja ylipäänsä kaupunkien keskustaajamien ulkopuolella asuviin koska keskitettyjä lämmöntuotantomuotoja ei näille alueille ole mahdollista ulottaa

voimajärjestelmään joudutaan tekemään siirtoverkkoihin suuria muuten tarpeettomia investointeja jotka lisäävät sitten kuluttajan sähkölaskua mutta myös sitten tähän tuulivoimaa säätävään kapasiteettiin joudutaan investoimaan jotta sähköä riittää silloin kun ei tuule

mielestäni tätä lakiehdotusta tuleekin tarkastella myös sitä taustaa vasten että viime vuosina tehdyt ja edelleen jatkuvat sähköveron nostot ovat muodostumassa kohtuuttomiksi maaseudun asukkaita kohtaan jos vielä muillakin päätöksillä lähdetään voimakkaasti sähkönjakelun kustannuksia nostamaan

tällaista säätövoimaahan voidaan tietysti tuottaa kaasuturbiinein fossiilisista polttoaineista mutta koska se ei ole kestävä tapa sitä tuottaa niin ainoa kestävä tapa sitten paikata tätä tuulivoiman tuomaa ongelmaa on lisätä kotimaista vesivoimaa

kieltämättä tämä on haastanut koko tämän lain yli kuusi vuotta kestäneen valmisteluprosessin ajan tätä tulevaa lakia

kun meillä huomenna on energia ja ilmastopolitiikka täällä käsittelyssä niin kyllä siltä puolelta edelleen sähkönkäyttäjille niitä kustannuksia on tulossa joten kyllä suomen kilpailukyvyn kannalta ja kotitalouksien ostovoiman kannalta erittäin tarkkaan tulee eduskunnassa miettiä kuinka paljon sähkönkäyttäjille voidaan lisätaakkaa sälyttää

tosiaan meillä suomessa verkkokalastus on hyvin tärkeä osa toiselle kotitarvekalastajalle pienimuotoisemmin toiselle vähän suuremmalla verkkomäärällä

haluankin tässä yhteydessä ilmaista paheksuntani valtion omistajaohjaukselle siitä että kemijoki yhtiön joka käytännössä voisi suomessa toteuttaa vesivoiman lisärakentamista annettiin lähteä toteuttamaan sen kaltaista uutta toimintatapaa joka johtaa käytännössä yhtiön ainoastaan vesivoimatilaajaksi ja kaikki nämä varsinaiseen tuotantoon liittyvät palvelut hankitaan alihankkijoilta

kun tätä lakiesitykseen sisältynyttä ajatusta siitä että verkkojen käyttöä rajoitetaan valiokunnassa tarkasteltiin niin tultiin siihen tulokseen että verkkorajoituksesta kategorisesta rajoituksesta on syytä poiketa ja alkuperäinen esityskin sisälsi ajatuksen siitä että saamelaisten kotiseutualueella voisi kalastaa verkoilla

näille alihankkijoille toivotan kaikkea menestystä nyt kun kerran nämä päätökset on tehty mutta valtion omistajaohjausta kritisoin siitä että kun vesivoimaa tarvitaan tulevaisuudessa ja suomeen pitäisi myös kehittää pumppuvoimaa jolla voidaan luoda uutta säätövoimaa tilanteessa jossa on esimerkiksi paljon tuulivoimaa saatavilla

no itse ajoin sen kaltaista määritelmää että siellä missä ihmisillä jo muutenkin lainsäädännön näkökulmasta on läheisempi luontosuhde elikkä niin sanotun vapaan metsästysoikeuden alueella missä siis kuntalaisella on valtion mailla vapaa metsästysoikeus ja tämä alueellinen rajaus jonkin verran korreloi sen kanssa että näillä alueilla tämä tilanne erään

vettä pumpataan silloin altaisiin ja sitten taas lasketaan sitä voimalaitosten läpi kun ei tuule niin kemijoki yhtiö valtion enemmistöomistamana yhtiönä olisi ollut erinomainen toimija ollut kehittämään tätä

pörssiyhtiöt eivät sitä kehitä koska heidän etunsahan on että sähkön hinta on päättymätön tasia lähetetään

pääluu eränkäynti ja perinteiseen luontosuhteeseen liittyvät harrastukset ja elinkeinot ovat läheisempiä niin se olisi voinut olla se raja

tämähän asetuksen tasolla tarkoittaakin sitä että nämä kalojen vaikkapa taimenen alamitat sitten poikkeavat elikkä napapiiri olisi se raja

le veyspiiriin

silloin kemijärvi simojärvi miekojärvi iso vietonen yli kitka nämä lapin suuret järvet tulisivat myös tämän poikkeusalueen piiriin

no voi olla että jos ei nyt niin ehkä myöhemmässä vaiheessa tähän asiaan palataan kun lisää tieteellistä neuvoa asiaan saadaan